eli kyse on siitä että halusimme että pyydettäessä esimerkiksi motolistat olisi saatava tiedot olisi luovutettava siinä laajuudessa että niiden perusteella voidaan todeta puunkorjuu ja hakkuu tehdyn puukauppasopimuksen mukaisesti

se kannustaa metsänhoitotöiden tekemiseen mahdollisimman nuorena ja siksikin petu on erittäin hyvä aikaansaannos

hallituksen kaikki panokset asetettiin käytännössä yhteisöveron alentamisen varaan

erittäin hyvä on se että erilaiset metsälöt ovat nyt tuen kohteena siis kaikki metsälöt eikä ole tällaisia rajauksia niin kuin ennen

laatuositemittaushan on tänäkin päivänä arkipäivää ja yleensä nämä motolistat pyynnöstä sitten on saatukin mutta tämän lainsäädännön tulkinta saattaa jopa heikentää nykytilannetta

siksi olisikin tärkeää vielä selkeästi kirjoittaa esimerkiksi reunuspuista että nämäkin nyt mahdollistuvat tässä lainsäädännössä ja niin varmasti valiokunnassa tämän asian hoidammekin

tässä jo kiinnitettiin huomiota siirtymäaikaan siihen että nyt kun kemera tukia vielä on maksettu energiapuun korjuutukia on todella hankalaa jos näitä ei päästä esimerkiksi haketustukien osalta maksamaan tai jopa energiapuun korjuutuetkin voivat jäädä maksamatta vaikka sopimukset on tehty jos tämä vanha kemera katkeaisi sillä kellonlyömällä kun uusi lainsäädäntö petun osalta astuu voimaan

työttömyysetuuden maksun saanti pitkittyy pienenkin työtulon vuoksi

arvoisa puhemies

kuka laatuositemenetelmään liittyvä maa ja metsätalousministeriön määräys säilyisi laissa sillä se varmistaa että asetuksen sisällöstä riippumatta laatuun ulottuva nykyinen mittausjärjestelmä toimii jatkossakin eli siis nykykäytäntö eikä mahdollisuutta olisi sen huonontamiseen

suomessa on voitava harjoittaa metsästystä ja reserviläisammuntaa asuinpaikasta riippumatta kohtuullisin kustannuksin

edes aseiden totaalikielto ei estäisi yksittäissurmia esimerkiksi perheissä

osa uuteen aselakiin kohdistuvista peloista ja parjauksesta on kuitenkin ollut turhaa

arvoisa herra puhemies

toivomme että asetus sitten aikanaan selventää tämän asian puun myyjän heikomman osapuolen hyväksi

eli kuten hilska aaltosen kanssa valiokunnassa jo pohdimme hänkin oli hieman myötämielinen sille että jotakin siirtymäsäännöstä siihen pystyttäisiin luomaan

he haluavat uusia normeja lisää lisää velvoitteita jotka veisivät tukioikeuksia

nyt näyttää siltä että ajateltiin näin että on tärkeintä suojata ylikansallista toimijaa ja pelätään että yksittäinen mummo pian käyttäisi hyväksi tällaista monikansallista jättiä

jos meille tulee lisää eläinsuojelulainsäädäntöä niin samoista asioista ei voida maksaa eläinten hyvinvointikorvauksia ja jälleen viljelijän saamat tulot pienenevät

nuoria työllistävien työnantajamaksujen alentaminen yksinyrittäjien tukeminen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi sekä työpaikkojen tarjoaminen rakennusalan ammattilaisille muun muassa homekouluremonteissa auttaisivat työllisyyteen

huolehdithan anne että aselakiin ei tule muutoksia metsästyksen suhteen

haluan metsästää ensi vuonna omatoimisesti mitä olen odottanut jo monta vuotta

he ovat huolissaan siitä riittääkö rahaa uusille virkamiehille kun määräaikainen eläinsuojeluvaltuutetun virka lopetettiin

minusta olen tarpeeksi vastuuntuntoinen metsästämään itsenäisesti

rajamäki sitä puuta kyllä riittää ainespuuksi ja sitä riittää energiapuuksi ja on myös metsäteollisuuden etu että mennään sellaisiin kohteisiin mihin ennen ei menty

me kaikki toki haluamme että metsäteollisuus menestyy mutta menestymisen pitää tapahtua rehellisillä keinoilla ei yksittäisen heikomman osapuolen höynäyttämisen perusteella

arvoisa puhemies

tärkeintä oli että olisi virkamiehiä tärkeintä ei tuntuvan olevan se että eläinten hyvinvointi olisi parempi esimerkiksi viljelijöitten jaksamisen kautta

niinhän se on kuten edustaja mäkipää sanoi että silloin kela puhututtaa eniten kun se päätös on asiakkaan mielestä ollut väärä

se takaa laatupuun tulevaisuudessakin meille erilaisiin käyttökohteisiin ja se takaa sen että ainespuuta tulee liikkeelle pitsoseensiharvennuskohteista on tullut että tämä kuitu ja ainespuun osuus on ollut vaan kymmene

mutta kallella ei ole syytä huoleen

keskusta haluaa tehdä oppisopimuskoulutusreformin jonka tarkoituksena on lisätä oppisopimuskoulutuspaikkoja

eli meillä oppositiopuolueilla on vastalause tähän asiaan joka tosiaan koskee tätä laatuositemittausta

tämä on vihreitten linja toisella suulla ja nyt sitten ollaan niin hurskaita kuitenkin toisella suupielellä lomitusjärjestelmän säilyttämiseksi

byrokratia vie voimia työnhakijalta virkamiehiltä ja työnantajalta

tuossa edustaja mäkipää nosti hyviä asioita esille

tärkeintähän asiakkaalle on se että silloin kun arjessa kelan palvelua tarvitsee sen saisi mahdollisimman helposti ja vaivattomasti

arvoisa puhemies

järjestelmät tulee yhdenmukaistaa kelan kanssa

olen myös huolissani siitä että te toimistoissa henkilöresurssit vähenevät samaan aikaan kun yhä yksilöllisempää ohjausta tarvitaan

kaikki eivät pysty sähköisiä palveluita käyttämään joko yhteyksien vuoksi tai sen vuoksi että eivät internetiä muutoinkaan käytä

ehdotankin että kaikenlaiset hankehimmelitutkimusrahat korvattaisiin sillä että työllistämisen sivukuluja nuorilta leikattaisiin

arvoisa herra puhemies

kuten edustaja pekkarinen tuossa nosti esille ei ole niin etteivätkö iäkkäät ihmiset toisi palveluntarvetta kuntaan ja ne kunnat jotka hoitavat niidenkin ihmisten vanhemmat jotka ovat työn perässä lähteneet muualle yksiselitteisesti häviävät tässä uudistuksessa

mutta kaikille niille jotka sähköisiä palveluita käyttävät pitää taata se käyttömahdollisuus

arvoisa puhemies

tässä uudistuksessa kokoomus on päässyt toteuttamaan omaa lempi ideologiaansa eli keskittämispolitiikkaa

tämä mobiilitunnistautuminen minkä kela on ottanut käyttöön on erittäin hyvä sillä verkkopankkitunnustahan ei niillä henkilöillä ole joilta luottotiedot ovat menneet

tämä asia on minun mielestäni hoidettava että tästä voidaan uskottavasti puhua sen hoitamisen aika ei tietysti

käsiaseluvan saannissa on kuitenkin muutama asia johon haluan puuttua

lakiesityksen muutoksen mukaan ensimmäisen aseluvan hakijan tulee harjoitella kaksi vuotta säännöllisesti seuran jäsenenä ennen kuin hänelle voidaan myöntää käsiaselupa viiden vuoden määräajaksi

haluaisin kysyä ministeri virkkuselta ajatteleeko hän että isossa britanniassa toteutettava big society uudistus on hevosaikakautista

täytyisi vielä huolehtia siitä että myöskin ne jotka täyttävät lomakkeita omaistensa puolesta pystyisivät sähköisiä asiointipalveluita käyttämään

ensi vuoden osalta olemmekin saaneet osin helpotusta kun tässä on molemmat kemera ja petu päällekkäin

uudistuksen lähtökohtahan on sen tosiasian tunnustaminen että keskitetyillä ratkaisuilla ei voida enää hoitaa ihmisten tarvitsemia palveluita eli siellä ollaan menossa juuri toiseen suuntaan

käytännössä kahden vuoden harjoitteluvelvoite asettaa maaseudun harrastajat täysin eriarvoiseen asemaan sillä maaseudulla ei ole kohtuullisella etäisyydellä ympäri vuoden auki olevia harjoitusratoja

valtiot köyhtyvät köyhtymistään ja rahamaailma rikastuu

on henkilökohtaisia pettymyksiä siitä että meille hyväksi todetut asiat sitten siellä komission päässä kaatuvat

minustakin on kauhea ajatella että hyväksymme sen että riskinottajat voitonkäärijät ja kieroilijat porskuttavat siunauksellamme entiseen malliin ja valtiot ja niiden kansalaiset kantavat vastuut

kun kela korvaa näitä taksikyytejä mitä tuossa jo mainittiinkin minusta on erittäin väärin se että kustannusten karsimiseksi ollaan suunnittelemassa sitä että omavastuuosuudet nousisivat erityisesti niiltä henkilöiltä jotka joutuvat käyttämään omaa taksia vakiotaksia

ampumaharrastuksesta on siis käytännössä tulossa suurkaupunkien lähellä asuvien varakkaiden ihmisten elitistinen harrastus

on selvää että jos meillä on eussa yhteiset uusiutuvan energian tavoitteet niin jotta niihin päästäisiin täytyy olla kansallista tukea ja vähän vastaavan tyyppisiä tukijärjestelmiä monissa muissakin maissa on

eihän se voi olla niin että jos ei tilaa matkavälityksen kautta taksia omavastuuosuus tuplaantuu

mutta se on varmasti taidonnäyte että saamme tämän siellä eun päässä asiallisesti loppuun vietyä

velkasaneerausta pankeille ei pystytty tekemään sillä kyse ei ollut vain kreikasta vaan kuulemma finanssimarkkinoiden luottamuksesta

tämä on todella väärin sillä moni ikäihminen tai vaikeasti sairas tarvitsee sen oman turvallisen rauhallisen kyydin

markkinoiden luottamus vääristyy näinkin päin kun rahojen turva halutaan aina taata

tulee liiallinen turvallisuudentunne

pankkien pitää pystyä kaatumaan

mikäli perheessä on lähisukulaisilla ollut aseita jo vuosikymmenet on varsin epätodennäköistä että hakija tekisi omallakaan aseella ei toivottuja tekoja

sitä paitsi luottamus ei riittänyt edes viikonlopun yli

keskustelu on päätetty koska salissa ei ole enää muita kansanedustajia poissa ovat erkki virta edustaa erkki virtanen edustaa juvonen edustaa salon edustaa mäkisalo ropponen asia lähetetään sosiaali ja terveystyöhön lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen yhdeksän salaisia voimia tehdä tätä asiaa löytyvän sosiaali ja

poliisiviranomaisten tulisi selvittää nykyistä selvästi paremmin muun muassa hakijan perhetaustat ja henkilöhistoria yhdessä kodin terveydenhoidon ammattilaisten ja vaikkapa kuntaviranomaisten kanssa sen sijaan että tuijotetaan laskennallisiin harrastuneisuuskuukausiin

euroopan tasolla on liian helppoa rahaa saatavaksi

mielestäni esimerkiksi niitä uusipaavalniemen oppeja joista hän kertoi jo vuosia sitten kannattaisi kokeilla siellä eun tasolla

yk keskustelu edustaa turunen on poissa keskustelu on päätetty asia lähetetään työelämä ja saanut paljonkaan

käytännössä hallittu rahanarvon alentaminen sen lisäksi finanssimaailmaa on vaadittava mukaan rahoittamaan rahamarkkinoiden vakautta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ja sitten vielä kymmenes tuhansia lähetekeskustelua varten esitellään päivää saksan kymmenen rasia kuin minusta ehdot täyttä asiaa lähestytään talousvaliokuntaan edustaa turun on poissa keskusteluun päätynyt asia lähetetään talousvaliokunta on eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona kymmenes yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista eduskunnan kyydissä

ensiaseen hankkijan kohdalla virkamiesten työaikaa menee perustellusti enemmän mutta jos hakijalla on ollut aseita jo vuosikymmenet niin hinnoittelu on pakostakin tulkittava rajoittamaan harrastusta

aivan toisella otteella on käytävä veronkierron pankkisalaisuuden ja veroparatiisien kimppuun

meidän on syytä huomata terveysuudistuksessa kolme asiaa

valtioiden tuloja on pakko saada kerrytettyä että velat voi hoitaa

muutoin kaikki valtiot ovat pian korviaan myöten veloissa ja rahamaailmaa on pakko kumartaa jatkossakin

aselain ykkösasia tulisi olla aseenomistajien soveltuvuus harrastukseen ei se että aseiden määrää ylipäätään vähennetään

silloin paikallisten säästöpankkien johtokuntien jäsenet kantoivat yhteisvastuullisesti seuraukset siitä että isot johtajat saivat tehdä viisaita päätöksiä ja lainoittaa ylivelkaantuneita yrityksiä

he antoivat blankon allekirjoitetun paperin ja luottivat ylempään tahoon

siellä kaatui terveitä yrityksiä siellä meni koteja ja maatiloja alta ja siellä on ihmisiä jotka ovat jopa menettäneet henkensä näiden asioiden takia

hallituksen sosiaali ja terveydenhuollon uudistussekoilussa on kyse myös lehtitietojen mukaan huonosta johtamisesta tai tahallisesta harhauttamisesta

me joudumme käymään kuntavaaleihin ilman että olette kertoneet kansalaisille miten terveydenhuolto tulevaisuudessa järjestetään

en halua kääntää selkääni euroopalle mutta en missään tapauksessa voi lähteä mukaan järjestelmään jossa muut voivat käyttää valtakirjaamme avoimesti

teillä on ollut puolitoista vuotta aikaa valmistella malli

kun ette ole saaneet sitä aikaan ihmiset eivät pääse edelleenkään lääkäriin

kunnat joutuvat turvautumaan ylikansallisiin yhtiöihin paikatakseen palveluita ja tänäkin päivänä moni keskussairaalan sari sairaanhoitaja tai petra perushoitaja miettii miten minun työpaikkani käy tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmassa lukee että tällä kaudella ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita

kataisen hallitus teki esimerkiksi keuruusta suomen historian suurimman rakennemuutospaikkakunnan ja lopetti myös jämsän hallin varuskunnan

meillä on maailman tiukimpia eläinsuojelulainsäädäntöjä ja totta kai me tarkistelemme sitä edelleenkin mutta vetoan siihen että jokainen täällä salissa ymmärtäisi sen että sitä mukaa kuin me lainsäädäntöön laitamme uusia velvoitteita niistä samoista asioista ei voi esimerkiksi hyvinvointikorvauksia maksaa ja sen takia jo nykyiset säännökset ovat erittäin byrokraattisia ja monimutkaisia

nyt pääministerikin peruu puheitaan ja sanoo että ehkä erikoissairaanhoitoa ei pystytäkään hoitamaan vahvoissa peruskunnissa

kysyn arvoisalta ministeriltä

tämä koko eurokriisihän on seurausta siitä että silloisten ministe rien lipposen ja niinistön oli pakko niihin ytimiin päästä vaikka keskusta varoitti mikä on euron tie kun siellä on eri lailla asioitaan hoitavia maita tulossa mukaan

arvostettu puhemies

milloin astuu voimaan se rakennepaketin päätös että ei kunnille tule enää uusia tehtäviä ellei sinne tule rahoitusta mukana

nyt toimiva osa ollaan pistämässä viiden ervan nippuun ehkä ja osa tästä erikoissairaanhoidosta ollaan ripottelemassa jättikuntiin ehkä

sitten vielä edustajalle tästä teurastusasioitten ja muitten säännösten rikkomisesta

haluan myös saada vastauksen siihen onko teidän mielestänne kuntien kommentointiaikataulu riittävä ja miksi ei kysytty erityisesti lausuntoja ja vielä käsityksestänne siitä mikä on oikeudenmukainen ja reilu valtionosuuspäätös

on selvää että kun kasvua ja kilpailukykyä parantavia toimia ei kyetty tekemään riittävästi leikkauksia ja veronkorotuksia seuraa

rahanteko oikeus pitää olla vain valtiollisella holhouksella johdettavilla keskuspankeilla ei yksittäisillä liikepankeilla tai pankkiiriliikkeillä kuten nyt tilanne on